minä kiitän oikeusministeriä vastauksesta ja minä ymmärrän että oikeusministeri ei tässä salissa voi lähteä korkeimman hallinto oikeuden asemaan ja arvioida heidän tekemiään päätöksiä

minulla on sellainen käsitys että pitäisin melkein ihmeenä jos hallitus lähtee purkamaan hyvin toimivan taksijärjestelmän suomessa

taksi on tänäkin päivänä maaseudulla ehdoton edellytys sille että hätätilanteen tai muun akuutin tarpeen sattuessa ihmiset yleensä saavat kyytiä koska joukkoliikennehän tunnetusti ei suomessa toimi ja tietyistä syistä sitä on myös jo parin kolmen hallituskauden aikana jouduttu ajamaan vähemmäksi ja vähemmäksi jo senkin takia että linja autoista loppuvat matkustajat

hän savon sanomissa oli omana mielipiteenään esittänyt että pohjois savon olisi jo hyvä perustaa kolmen kunnan malli

jos nyt arvioidaan tätä hallituksen sote linjausta niin aika pitkällehän se sote alue lähtee

kun se viskataan siellä jonnekin hyllyjen väliin tai roskakoriin ja sitä ei tuoda edes tänne saliin keskusteltavaksi niin minun mielestäni se on kyllä jollakin tavalla kansanvallan aliarvioimista

varkaus kuopio iisalmi

itse en ota kantaa onko tässä ajatusrakennelmassa sitten jonkunmoista suurta järkeä mutta näinkin asioita voi pohtia että mielipiteet muuttuvat ja minusta se on aika luonnollista että kun ajat muuttuvat niin mielipiteetkin muuttuvat

nimittäin se lakialoite on tehty huolella ja sitä ei ole huvikseen tehty ja se sisältää jäsenvaltiorikkomuksen ja korkeimman oikeuden selvät linjaukset mitä asiassa pitäisi tehdä

tämän yleissopimuksen tarkoitus ja tavoite on parantaa kansainvälisen postiliikenteen toimivuutta tehokkuutta sekä alan toimijoiden yhteistyötä

jos me ajattelemme tätä euroopan unionia hieman laajemmin niin sehän on tehty talousalueeksi jolla kauppa toimii ja tämä on kauppa alue jolla tavaroiden vapaa liikkuvuus on yksi keskeisiä periaatteita

nyt kyllä on törmätty tähän itellan asekuljetus ja aseen osien kuljetuskieltoon ja se hankaloittaa suomalaisten aseseppien ja suomalaisen aseteollisuuden mahdollisuuksia toimia ja se hankaloittaa myös kansainvälistä yhteistyötä tällä sektorilla koska siellä joudutaan tilaamaan saksasta asti aseen osia ja lähettämään myös kotimaassa aseita huoltoon

vaikka tämä toinen käsittely on niin toivon että tähän todella muuallakin ja muilla sektoreilla kiinnitetään huomiota että tämä heikentää suomalaista aseteollisuutta asealan yrittäjien toimintaa sekä syrjäseuduilla asuvien kansalaisten mahdollisuutta hoitaa näitä asioita pieniäkin asioita ja ne tulevat kohtuuttoman kalliiksi

jos tämä posti nyt omalla tavallaan ei kuljeta tiettyjä tavaroita joista ei käytännössä ole vaaraa niin se johtaa siihen että me kuluttajat joudumme turvautumaan lentorahteihin jotka sitten monopoliluonteen takia nousevat erittäin korkeiksi

tämä hallituksen esittämä versio on kyllä minun mielestäni aika varovaisesti rakennettu ja jos en aivan väärässä ole niin kyllähän tässä on erittäin vahvasti otettu opposition esittämät asiat huomioon

tässä on perustuslaki otettu huomioon pariltakin kohdalta

keskus

se vähä puhemies pyysin puheenvuoro koota kaksikymmentäyksi mutta se taisi tulla kiinteänko mä niin keskus ajelu on pääteltynä eduskunta hyväksyi kotimainen ja varaamaan tekemisiä

mutta mikä tässä on erityisesti huomioitava niin eihän tässä kovin paljon enää ole eroa tähän keskustan esittämään malliin

yksi sellainen asia mihin pitää jatkossa kiinnittää huomiota näitten eritasoisten sote alueitten välillä on se että ne ikään kuin olisivat saman työnantajan hallussa jolloin tiedonsiirto ja erinäköisten tietojärjestelmien toimivuus turvataan koska se on aivan olennaista

mutta erityisesti kiitän puheenjohtaja sipilää hänen asenteestaan että yritettäisiin nyt sitten yhdessä hoitaa tämä maaliin koska kohta tulee kahdeksan vuotta kun tätä asiaa on pohdittu

tämä uudistus on hyvä koska se on oikeudenmukainen se ottaa huomioon ikääntyneen väestön etupäässä ja sairastavuuden koska niihinhän kunnat todellisuudessa tarvitsevat rahaa

ja oikeastaan kysymys ministerille kuuluu

arvoisa puhemies

ehkä tässä yhteydessä kannattaa käyttää periaatteellinen puheenvuoro suomen erityisolosuhteista lähinnä kilpailu ja kuluttajaviraston suuntaan

ei ehkä voida asioita arvioida aina pääkaupunkiseudun näkökulmasta missä markkinat ehkä toimivat mutta monissa osin suomea markkinat toimivat puutteellisesti ja tekisi jopa mieli sanoa että me olemme hyvin lähellä sitä että joillakin alueilla ikään kuin piilokartellit ja jopa monopolit saavuttavat pysyvän otteen ja tariffien kautta pelataan sitten tarjouskilpailuissa

ja kun me säädämme suomeen yhden lain niin silloin täytyy eri alueiden erityispiirteet ottaa huomioon myös lainsäädännössä ettei lähdetä vain tekemään jonkun suppean alueen näkökulmasta lainsäädäntöä joka aiheuttaa ongelmia hyvin monissa paikoin suomea

arvoisa puhemies

tänä päivänä helsingin sanomissa oli artikkeli uber sovellutuksesta joka monessa maassa on jo kielletty ja onhan se jotenkin elinkeinon harjoittamisen ja vähän moraalinkin kannalta kyseenalaista jos toisia kuljettavat henkilöt joilla ei ole siihen asianomaisia lupia ei ehkä koulutusta ja tekevät sitä lähes ilmaiseksi

edustaja tynkkynen täällä oli huolissaan etelä suomen herkistä soista ja hän oli sitä mieltä että juuri tämän takia tämä ympäristönsuojelulain uudistus on nyt tehty että näitä soita suojeltaisiin

arvoisa puhemies

tämä on harvinainen hetki että kansanedustajan lakialoite menee nopeasti alle vuodessa lainsäädäntöön ja siitä tulee laki

täytyy kyllä tässä asiassa olla tynkkysen kanssa aivan samaa mieltä sillä etelä suomen energiahuoltohan ei perustu turpeeseen ja täällä etelä suomessa asuu aika paljon ihmisiä joten näillä soilla on merkittäviä virkistysarvoja

ainakin omana mielipiteenä tässä vaiheessa sanoisin että tämmöiset sovellutukset eivät ole järkeviä ja ne sitä paitsi vaurioittavat pahasti tämmöistä toimivaa järjestelmää mikä suomessakin on olemassa

tämä todistaa sen että kansanedustajien kannattaa kuitenkin lakialoitteita tehdä

ei kai meistä kukaan ole niin turveuskollinen että alkaisi sellaisilla alueilla missä on suurimerkityksellisiä virkistyssoita pakottamaan ottamaan ne turvetuotantoon

sen verran tietysti tästä autoverosta että olisin vähän samaa mieltä kuin edustaja suutari että suomessa pitäisi olla selvä näkymä ja visio siitä että pikkuhiljaa tästä autoverosta päästään kokonaan pois koska se estää ulkomaista autokauppaa ja sitä kautta suomalaisten autojen viennin laajentamista ja muuta

sekin on tärkeä uusi foorumi että kaikki ei tule ministeriöstä eikä hallinnosta itsestään vaan että kansalaisillakin on mahdollisuus sitten riittävillä allekirjoituksilla vaikuttaa eduskunnan työskentelyyn ja saada myös

itse asiassa tynkkysen linjoilla oltiin tässä metsälain uudistuksessa jossa todettiin että näiltä huonosti kasvavilta ojitetuilta soilta joissa metsänkasvu on alle yksi kuutio vuodessa pystytään ottamaan puut pois niin että ei ole uudistamisvelvoitetta

keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen eduskunta pysyä ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakien tuloksia

eli me olemme aika pitkälle myös lainsäädännössä ottaneet soveltuvin osin luontoliiton tavoitteita huomioon ja tällä tavalla olemme pyrkineet toimimaan niin ettemme rakenna semmoista onoff tilannetta ja ristiriitaa että voidaanko luontoa suojella vai pitääkö se ottaa turvetuotantoon

kun täällä aikaisemmin jo totesin että tämä on vähän nurinkurinen tilanne että jos lainsäädäntöä tehdään sellaisen alueen tarpeiden perusteella tässä tapauksessa etelä suomen suoalueiden perusteella ja sitä lainsäädäntöä kuitenkin pitää kaikkialla suomessa noudattaa niin eihän se millään voi soveltua samalla tavalla käyttöönotettavaksi pohjois suomessa pohjanmaalla itä suomessa missä nämä varsinaiset turvetuotantoalueet sijaitsevat

eihän meistä kukaan tässä salissa voi tietää millä tavalla joku virkamies tulkitsee luontoarvoja

ellei tätä pykälää muuteta tämä kyllä nyt sitten menee siihen että me olemme vihreän ministerin ja vihreän puolueen sanan varassa ja ainakin itse tulen tämän muistamaan

tämä on nyt vihreän puolueen luottamuskysymys että turvetuotannossa ei tule olemaan sen suurempia ongelmia kuin mitä ministeri niinistö toi tänään esille

arvoisa puhemies

toki sen hallitus tänne esityksenä tuo ja hallitus esityksistään vastaa mutta kun ministeri täällä pöntöstä on käynyt puhumassa että ongelmia ei tule ja turvetuotanto jatkuu niin kyllä minun ainakin tulee uskoa esittelevää ministeriä

arvoisa puhemies

ainakin omassa puheenvuorossani annoin tunnustusta ja kehuinkin keskustaa

te laaditte puitelain ja teidän tavoitteenne olivat hyviä

valitettavasti aivan kaikki kunnat myöskään keskustaenemmistöiset eivät nähneet tätä lakia sen arvoisena että ne olisivat toteuttaneet ne laissa mainitut seikat mutta se on toinen juttu

mutta kysynkin ministeriltä olisiko meidän kuitenkin suomessa luotava pysyvät järjestelmät joissa me hoitokalastetaan nimenomaan niillä alueilla joilla on matalat vesistöt poistetaan fosforia parannetaan vesistöjen kuntoa käytetään se särkikala ihmisten hyödyksi milloin siihen vesistön lämpötila antaa myöden ja sitten loppuosa kuljetetaan turkiseläinten korkealaatuiseksi rehuksi koska nimenomaan turkiseläinten korkealaatuinen rehu on avain siihen että nämä turkikset ovat laadultaan hyviä ja menevät sitten maailmanmarkkinoilla kaupaksi

palaan vielä tähän susien kannanhoidolliseen metsästykseen ja kiitos ministerille että suhtautuu ymmärtäen niiden ihmisten ongelmiin jotka kokevat huolta tästä jatkuvasti lisääntyvästä susikannasta

arvoisa puhemies

haluan tukea edustaja lintilää että vaikeavammaisille juuri tällaisten räätälöityjen elementtien käyttö olisi järkevää ja siihen pitäisi varmaan valtiovarainministeriön ja muittenkin suostua silloin kun asia on kohdallaan ja varsinkin kun on kyse sellaisista ihmisistä joille erittäin mielellään soisi että heillä olisi työpaikka ja jotka tekisivät semmoista työtä mihin he pystyvät ja sitä kautta olisivat mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa

ainakin tänä päivänä salissa hän aika yhteistyöhaluisesti esitteli näitä asioita ja minusta sieltä löytyy mahdollisesti avain vielä päästä sopimukseen joka tyydyttää myös keskustaa

tämä kysymys voi jostakin tuntua vähäpätöiseltä mutta kun kunta joutuu tämän syyn takia turvautumaan koulukyytiin ja ottamaan näille lapsille taksin niin onko joku järjestelmä olemassa että kunnalle korvataan koska sudethan ovat valtion suojeluksessa tavallaan ja kunnalle aiheutuu ikään kuin pedoista vahinko

arvoisa rouva puhemies

tässä mielessä edustaja lintilän puheenvuoro oli kyllä

yleiskeskustelu on päätti eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietin

se olisikin hyvä nimi

tämän halusin nyt suoraan ministeriltä kysyä

ensimmäisen käsittelyn esitellä

tarkoitus on kyllä hyvä mutta valitettavasti se on johtanut merkittäviin siirtohintojen korotuksiin sekä niiden sähköverkkoyhtiöiden velkaantumiseen joita investointivelvoite käytännössä koskee

arvoisa puhemies

tämä verokeskustelu sinänsä on mielenkiintoista ja loppujen lopuksi on kohtalaisen sama mistä se verokertymä kunnalle otetaan mihin edustaja mäkelä viittasi ja totta kai me ymmärrämme että kun meillä on alijäämää sekä kunnissa että valtiolla niin joudumme veroja nostamaan

suurimman sallitun tuoton merkittävä nostaminen lähes tuplaaminen antaa kaikille verkkoyhtiöille mahdollisuuden nostaa siirtohintoja todellisesta investointitarpeesta huolimatta

mutta kyllä se sisältää selvän riskin siinä mielessä että me olemme viime vuodet suomessa kuitenkin eläneet kotimaisen kulutuksen varassa

tässä taloustilanteessa hyvää tarkoittava sähkömarkkinalaki on kääntynyt itseään vastaan varsinkin energiaviraston yllättävästä linjauksesta johtuen

yrittäminen palvelut ovat pelanneet vain sen takia että rahaa on riittävästi kuluttajilla eli kansalaisilla ja kun nostetaan veroja niin siinä saattaa tapahtua käänteinen ilmiö että kotimainen kulutus alkaa vähentyä ja sitä kautta me ajaudumme deflatoriseen kierteeseen joka on kyllä todella myrkkyä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja zyskowiczin puhe oli hyvin mielenkiintoinen pitkä seikkaperäinen selvitys

valitettavasti monet nuoret tänä päivänä syrjäytyvät ja he ikään kuin syystä tai toisesta ajautuvat omiin oloihinsa ja sehän se kaikkein pahin on

tämä verokysymys ei ole äkkiä sanottuna niin helppo kuin miltä se näyttää ja jos jollakin on suurta harrastusta lähteä puhumaan siihen suuntaan että kiinteistöverot moninkertaistetaan suomessa niin silloin me joudumme väistämättä tilanteeseen että me joudumme arvioimaan pitääkö kiinteistövero palauttaa uudelleen verotulojen

en sinänsä lähde sitä kommentoimaan mutta on kuitenkin hyvä kun täällä on oikeusasiamies paikalla esittää kansanedustajan näkökulmasta jonkunmoinen periaatteellinen puheenvuoro siitä että kyllähän lähtökohta taitaa olla niin että jos me yritämme lailla tukkia kaikki erikoiset tapaukset suomessa ja jollakin tavalla mennä liian yksityiskohtaisuuksiin niin sehän ei ole enää järkevää lainsäädäntöä vaan kyllähän lakien pitää olla tietyllä tavalla puitelakeja ja sen jälkeen meidän täytyy luottaa että lain henki tulee oikealla tavalla tulkituksi niissä paikoissa missä lakia sovelletaan

voimassa olevan lain siirtymäaikasäädös velvoittaa jakeluverkon haltijoita lyhyessä ajassa tekemään merkittäviä investointeja jotta ne täyttäisivät lain velvoitteet

se syrjäytymisen aste olipa se mikä tahansa johtuu monta kertaa siitä että heillä ei ole tukiverkostoa ympärillään kavereita tai sukulaisia tai sitten syystä tai toisesta nämä verkoston jäsenet eivät kykene antamaan sellaista tukea tälle nuorelle mitä hän tarvitsisi

keskustelu on

eduskunta hyväksyy samassa käsittelyssä sisällöltään päätetyt

tässä suhteessa näen että tämä lakialoite on erittäin hyvä ja itsekin sen allekirjoitin

olen oksensi seitsemänkymmentäkuusi ääntä valtion välisten sisältyvät lakiehdotuksesta

nopealla aikataululla tehtävät investoinnit jakeluverkon laatuvaatimuksien toteuttamiseksi ovat johtaneet verkonhaltijoiden tekemiin korkeisiin hinnankorotuksiin

mutta juuri tämä että me saamme nuorista henkilökohtaisen otteen ja jos me jollakin tavalla voisimme yhdistää sitten järkevästi tämän nuorisotakuuseen niin silloin minä näkisin että tämä on juuri sitä mitä me olemme hakeneet sillä nuorisotakuulla

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt

investointipaineen pienentämiseksi siirtymäaikoja tulisi väljentää

tästä edustaja zyskowiczin esille nostamasta tarkkailuhaalarikiellosta joka perustuu oikeusasiamiehen kannanottoon ja käsittääkseni kysymys on tällä hetkellä euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa arvioitavana ei ole tehty diagnoosia

on hieman kyseenalaista kuitenkin kun kyse on tällaisesta tapauksesta joka ei ole sallittava eli huumeitten tuomisesta ja onko oikein mennä tekemään tässä vaiheessa niin kuin jonkun eduksi jonkunmoista linjausta joka kuitenkin saattaa johtaa siihen että me emme pysty kontrolloimaan huumeitten tuomista vankilaan

jos me saisimme tulevaisuudessa muutaman kymmenen tuhatta hehtaaria otettua turvetuotantoon niin silloin siinä olisi joku energiapoliittinen järki ja me pystyisimme sillä tukemaan aika paljon hakkeen käyttöä energiantuotannossa

vielä haluaisin sanoa että on olemassa kansanvallan näkökulmasta oma riski siinä että kun me säädämme lakeja niin itse asiassa me emme tiedä mitä todellisuudessa tulee tapahtumaan ja miten kansalaisia tullaan kohtelemaan eri paikoissa koska tulkinta on aika pitkälle siirtynyt pois kansanvallan ja demokratian käsistä

ja sanotaanko näin että kun näitä tulkintoja tekee milloin oikeuslaitos milloin kukakin korkein oikeus antaa ikään kuin tuomioita ja menee siinä jopa lainsäätäjän ohi niin kyllä tähänkin pitää periaatteellisesti jollakin tavalla puuttua ja ottaa kantaa

tämä lakialoite ehkä teknisesti kuulostaa vaikealta mutta tämä on ammatti ihmisten tekemä ja perustuu sellaiseen tilastointiin jossa ne yhtiöt joilla on pitkät verkot ja jotka toimivat metsäisillä tai järvisillä alueilla joutuvat todellisuudessa tämän lain tarkoittaman investointipaineen kohteeksi ja tästä seuraa tietenkin näiden yhtiöitten velkaantuminen

ja toinen mihin haluan kiinnittää huomiota

ne ovat yrittäjien kannalla ne ovat vapaamman tulkinnan kannalla ne antavat enemmän mahdollisuuksia

ja tämä liittyy siihen että meillä saattaa olla liian tiukka asenne ja nimenomaan tässä taloustilanteessa tämä tiukka asenne ei ole suomen eikä suomalaisten eikä yrittäjien etu

arvoisa puhemies

kun me katsomme tänä päivänä sitäkin keskustelua mitä eduskunnassa käydään niin ehkä ne kaikkein eniten käytetyt sanat täällä ovat kilpailukyky ja suomen kilpailukyvyn parantaminen

pääministeri on ottanut useaan kertaan esille sen että valtion tase pitää panna töihin eli muutetaan hieman taseen kohdennusta

eli irrotetaan rahaa joistakin firmoista ja pannaan se joihinkin firmoihin joissa sen oletetaan tuottavan enemmän kuin mitä on se tuotto mikä kenties näistä entisistä firmoista on

koko tämä pankkijärjestelmä sen käsityksen mukaan mikä minulla on on äärimmäisen monimutkainen kansainvälinen sidos ja ne ovat vakuuksissa toisiinsa ja lainaavat toisilleen ja ainut mikä pitää pystyssä tätä monimutkaista järjestelmää on luottamus

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys ja myös nämä valiokunnan lausunnot ovat sillä tavalla esimerkillisiä että tässä sääntelyä hieman työnnetään syrjään ja joustavuus astuu tilalle eli lainsäädäntö palvelee käytäntöä eikä päinvastoin

itse asiassa luottamuksen takana ovat poliitikot eri maissa harjoitettava politiikka

suomessa eläimiä hoidetaan hyvin ja tämä tilanne on koko ajan parantunut

arvoisa puhemies

kiitän edustaja vehviläistä rakentavasta puheenvuorosta ja minulla on vähän semmoinen kuva että kun näitä keskusteluja käydään täällä milloin kyselytunnilla ja milloin tässä salissa ja tästäkin sote ja kunta asiasta varmaan on riittävästi kahdeksan vuoden aikana käyty puheita ja nyt tämänkin hallituskauden aikana niin kyllä minun mielestäni teidän puheitanne on kuunneltu ja on varmaan otettu opiksikin sillä kyllähän tässä hallituksen ulostulossa nyt oli mainittu kuntayhtymä yhtenä vaihtoehtona

sen takia suomen tilanne on sillä tavalla hankala että mitä pitemmälle tämä venyy ja mitä vaikeampaa päätöksenteko on sitä enemmän markkinat kokevat epäluottamusta suomen poliittista järjestelmää kohtaan

yritystoiminnan keskeisenä periaatteena on tietenkin tehokas tuotanto ja laadukas tuotanto mutta ennen kaikkea kulujen hallinnassa pitäminen ja tämä lainsäädäntö vie kehitystä juuri oikeaan suuntaan niin että ammatti ihmiset eli eläinlääkärit ovat mukana suunnittelemassa tuotantoa ja tekemässä sitä kautta sitä ennaltaehkäisevää työtä mihin täälläkin viitattiin ja ammattisilmin näkemässä todellisen lääkityksen tarpeen

silloin tämä koko sähkömarkkinalain uudistus ei ole ihan mieto juttu tää koko sähkön markkinalla ja eli milloin me nostamme kiinteistöveroa milloin nostamme kulutusveroa milloin nostamme sähkönsiirtomaksuja erinäköisillä pykälillä niin siitä aiheutuu kumulatiivisesti juuri se ongelma minkä takia suomeen ei investoida koska tämä on vain yksinkertaisesti liian kallis maa ja kulurakenteeltaan väärä

sitten siellä on maininta että kunnat voivat sopia toisinkin

ensin tapahtuu rahamarkkinoiden vapautuminen

sen jälkeen yritykset ja tavalliset ihmiset luulevat että tulevaisuus on entistä parempi raha on helpossa sitä saa helposti pienellä korolla

kyllä minun mielestäni oppositiotakin on tietyissä asioissa kuunneltu ja se näkyy noissa papereissa jos te maltatte vain niihin tarkasti tutustua ja tunnustatte tämän yhteistyön näkökulman

toki meillä voi olla näkemyseroja mutta se ei estä sitä etteikö jonkunmoista ratkaisua jonakin päivänä näistä voisi syntyä

sen jälkeen jäädään tyhjän päälle ja sen jälkeen veronmaksajat tulevat apuun koska joka kerta käy niin että veronmaksajat pelastavat pankkijärjestelmän

mitä pitempään suomessa pysytään kuitenkin esimerkiksi yksinkertaisissa penisilliinivalmisteissa sitä pienempää tämän resistenssiongelman muodostuminen on ja varsinkin sen takia että kuitenkin meillä lääkkeidenkäyttövolyymi on pientä

niin tämä tapahtui suomessa ja niin tämä on nyt tapahtunut kreikassa joka liittyessään euroon sai halvalla rahaa ja sen jälkeen jotkut pankit alkoivat rahoittaa kreikkalaisia investointeja jotka sitten tavallaan joutuivat tyhjän päälle

se on pk yritysten kannalta maatalouden kannalta teollisuuden kannalta ja ihan tavallisten ihmisten kannalta hyvä asia mutta se johtaa siihen että silloin tämä energiaviraston kohtuuton päätös suurimmalle sallitulle tuotolle joutuu selvästi uuteen tarkasteluun koska siltä putoaa laillinen pohja pois

elintarviketurvallisuuden näkökulmasta tämä on tärkeää ja haluankin eläinlääkärinä korostaa sitä että voimakas lääkkeiden käyttö yleensä on merkki siitä että tuotannossa on jonkunmoisia teknisiä tai muita ongelmia

tänä päivänä kreikka elää turismista mutta koska siellä on euro joka on kallis valuutta turkissa on paljon halvempaa turkin liiran takia niin on vaikea kuvitella miten kreikka selviää

eli jos me haluamme maksimaalisen tuotannon saada kotieläimiltä tai ravihevosilta tai miltä tahansa niin ensisijaisena edellytyksenä on hyvä kohtelu erinomainen ruokinta ja tässä suomalainen maatalous ja maanviljelijät ovat kyllä kulkemassa kansainvälisesti etunojassa